mutta silloin tulee sitten se kysymys siitä mitä siinä ne muut voivat tehdä silloin kun siellä on konfliktitilanne näiden suurten kesken

jos halutaan päästä päätökseen niin kyllä siinä tulee silloin pienille toimijoille suuri mahdollisuus toimia välissä aktiivisesti yrittää löytää kompromissi jotta saataisiin yhteistä junaa vietyä eteenpäin

seurasin oman puolueeni puheenjohtajaa ja hän äänesti tässä jaa ensin mutta vaihtoi mutta minä en ehtinyt vaihtaa

arvoisa puhemies

minun huomioni liittyy enemmän tähän ajattelutapaan siitä että jos näemme heikon pisteen ja kun se heikko piste näissä vanhempainvapaajärjestelmissä on ollut isien asema niin jos me rakennamme sinne mahdollisuuksien mukaan rohkaisevia tekijöitä käytin termiä positiivista diskriminaatiota niin ei pitäisi välittömästi todeta että se on huono sen vuoksi että siinä ikään kuin tasa arvo ei toteudu täysin

taiveaho tässä totesi meillä on vielä paljon tehtävää siinä että mahdollistaisimme pienille vastasyntyneille lapsille mahdollisimman vahvasti vanhempien läsnäolon ja siihen liittyvän hoivan

minäkin ihmettelen vasemmistoliittolaisten kantoja

minä en voi ymmärtää sitä että edustuksellisessa demokratiassa joku instituutio vallankäyttäjänä olisi pyhempi tai koskemattomampi kuin toinen

minun on erittäin vaikea ymmärtää mistä syystä pääministeri poliittisen vallan käyttäjänä olisi jollain tavalla oudompi kuin presidentti poliittisen vallan käyttäjänä ihan instituutiona

nämä ovat tietenkin niitä haasteita joiden kanssa me olemme tekemisissä myöskin kansainvälisen yhteisön puolella silloin kun me mietimme miten me ne kehitysedellytykset tuohon yhteiskuntaan luomme

arvoisa puhemies

kuka tahansa nyt yliopistolakia tällä hetkellä valtakunnassa tekee meillä sosialidemokraateilla on semmoinen käsitys että kyllä tässä tehdään politiikkaa

tässä on hyvin selvästi tullut esille meidän sosialidemokraattien yhteisessä aloitteessa se että tämä yliopistolaki tässä formaatissa kuin se on tullut hyväksyttyä vuoden kokemuksen jälkeen ei kelpaa

oli nähtävissä ja on nähty selkeästi sekä aluepoliittisista syistä että myöskin tiedepoliittisista syistä että tämä laki on huono

tässä on tullut hyvin selkeästi esille se että yliopistojärjestelmä asteittain yksityistyy sekä säätiöyliopistojen kautta että sitä kautta että yhä enemmän yksityistä rahaa haetaan yliopistolaitosta tukemaan ja jopa julkinen rahoitus on kytketty tähän yksityiseen rahoitukseen

tämä on sitä privatisoitumisen tietä millä itse asiassa kansainvälisesti pääsääntöisesti yliopistoverkostot toimivat ja tätä kautta ollaan ratkaisevalla tavalla murentamassa sitä koulutusjärjestelmää jonka tämmöinen universaali ja palveluja tuottava pohjoismainen hyvinvointiyhteiskunta on aikaansaanut jolla on poikkeuksellisen suuret saavutukset mikä myöskin näkyy kansainvälisesti

totta että totta kai me arvioimme sitä ennen kaikkea energiapoliittisista lähtökohdista ja me arvioimme myöskin ympäristöpoliittisista lähtökohdista mutta onhan tämä merkittävä poliittinen ja turvallisuuspoliittinen hanke

tämä yliopistolaki tukee poikkeuksellisen rajulla tavalla kaupallisia aineita teknisiä aineita laiminlyö humanistisia aineita laiminlyö yhteiskuntatieteitä ja tässä suhteessa yliopistokäsitteeseen kuuluva universaalisuus laajapohjaisuus on ratkaisevalla tavalla murenemassa

arvoisa puhemies

ulkoministeri avasi omassa puheenvuorossaan tätä mahdollista suomen nato keskustelua

mutta minusta on tarkoituksenmukaisempaa tänään pohdiskella sitä missä tilanteessa me olemme nyt juuri kuin pohdiskella sitä vaativaa hetkeä mitä se epäilemättä teille oli etyjin puheenjohtajamaan edustajana tehdä tuota tilannearviota

te sanoitte äsken että nyt tämä nato venäjä neuvoston kokous jossa tilanne saattaa olla jopa sen kaltainen että venäjä on lähempänä natoa kuin rauhankumppanimaat kuten suomi avaa tietysti keskustelua myöskin suomen osalta

olen samaa mieltä

on aivan selvä asia että meidän suomalaisten kannalta pohdiskelu natosta liittyy suomen omaan turvallisuuspoliittiseen tilanteeseen ja epäilemättä turvallisuuspoliittinen tilanne olennaisesti muuttuu toiseksi jos nato tulee turvallisuuden järjestöksi jossa myöskin venäjä on aktiivisesti mukana

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

minustakin on arvokasta että ministeri lehtomäki on nyt täydentänyt tätä omaa ilmoitustaan ja sitä osataan ilman muuta arvioida ja arvostaa

kyse ei ole ainoastaan kyse ei ole ainoastaan tästä afganistan operaatiosta ja sieltä vetäytymisestä lisäjoukkojen vetämisestä ja siinä olevista tiedon katkoista

kyse ei ole ainoastaan myöskään viimeviikkoisesta tilanteesta jossa me näemme että hallituksen sisällä suomen hallinnon sisällä tieto ei kulje siitä että naton pääsihteeri pyytää lisäpanostuksia

mutta saattaisi olla paikallaan vähän niin kuin ministerikin omassa puheenvuorossaan totesi selvittää sitä pitäisikö säädöksiä tässä suhteessa täsmentää pitäisikö täsmentää siihen suuntaan että myöskin lähiomaisten merkittävät omaisuudet jotka aiheuttavat sitten myöskin päätöksentekoon sidonnaisuuksia olisivat tässä selvityksen piirissä

kyse on myöskin siitä että viime kuussa suojelupoliisi ilmoittaa linjaratkaisusta että tiedustelijoita lähetetään ulkomaille ja pääministeri lukee näistä asioista lehdestä

täällä on lukuisia tilanteita lukuisia asetelmia missä me näemme että avainkysymyksissä tieto hallituksen sisällä ei kulje ja on vakavasti asetettava kysymys näin

tämä ei ole kovinkaan selkeä helppo asia mutta tämä on ainakin selvittämisen arvoinen asia ja on syytä pohtia vakavasti pitäisikö tässä myöskin säädösuudistuksiin mennä

arvoisa puhemies

pääministeri te totesitte eilen

arvoisa puhemies

helmikuuta julkaiseman kirjan tekstiä vai tarkoitatteko jotakin muuta

tarkoittaako se sitä että meillä oppositiossa ei ole mahdollisuutta arvostella näitä miljarditakuumahdollisuuksia jotka ovat tulossa tässä vastaan vai tarkoittaako se sitä kuten te totesitte eilen

olisin mielelläni muotoilemassa näin päin että ei ole tietenkään poissa mutta ei myöskään varmaan niin päin että kotimainen puolustus olisi poissa kansainvälisestä toiminnasta

kilpailukykysopimus merkitsee euromaiden sitoutumista oikeanlaisiin toimiin korkeimmalla poliittisella tasolla

siksi että me elämme nykyisin laajennetun turvallisuuskäsitteen varassa jossa kyse ei ole vain valtioiden vaan myöskin ja ennen kaikkea ihmisten puolustamisesta

onko meillä oppositiossa mahdollisuutta arvostella palkkapolitiikkaa jossa ajetaan paikallista sopimista julkisen sektorin avaamista kilpailulle verotuksen painopisteen siirtämistä kulutukseen eli tasaveroihin ja eläkeiän nostamista

tässä suhteessa arvioituna tämä kansainvälinen toiminta siihen liittyvä turvallisuusulottuvuus on mitä olennaisimmin myöskin meidän suomalaisten ihmisten turvallisuudesta huolta pitämistä

yhä enemmän kansainväliset kriisit aiheuttavat turvattomuutta myöskin suomeen ongelmia suomeen pakolaisuutta rikollisuutta terrorismia ja niin edelleen

ilmiöitä jotka koskettavat meitä suomalaisia sekä täällä kotimaassa että liikkuessamme ulkomailla

siinä suhteessa globalisaatio maailman pienentyminen myöskin turvallisuuskysymysten kautta edellyttää vastuunkantoa esimerkiksi nyt sitten tässä tapauksessa tämän tapaisten unionin valmiusjoukkojen osalta

toinen kysymys toinen pointsi liittyy kysymykseen humanitaariset siviilikriisit ja sotilaallinen läsnäolo sotilasyksikköjen käyttäminen

on itsestään selvää kun täällä on puhuttu jo monta kertaa että siviilikriisinhallinnan puolella on paljon tehtävää silloin kun siviilikriisistä on kysymys mutta saattaa olla myöskin paikallaan vaikeissa humanitaarisissa kriisitilanteissa vaikkapa tämä haiti esimerkkinä että myöskin niin sanottu sotilaallinen komponentti voi tukea tuon tilanteen selvittämistä helpottamista

tässä suhteessa varmasti kuten on sanottu tämä vapaapalokunta todella täytyy nyt saada liikkeelle koska meillä on näitä tulipaloja ympäri maailman ja niissä jos kerran meillä valmius on auttaa meidän pitää auttaa

kolmas pointsi liittyy kysymykseen ykn rauhanturvatoiminnasta ja ennen kaikkea siitä onko suomi rauhanturvaamisen suurvalta

arvoisa puhemies

afganistanin ongelman ehkä yksi suurin ydin on siinä että maassa on poliittisia yhteiskunnallisia voimia joille on edullista että ei löydy ratkaisua

tässä viitattiin sotapäälliköihin tässä viitattiin huumekauppiaisiin yhteiskunnan rakenteet se klaaniyhteisö jonka varassa on toimittu elää juuri sen varassa että ei ole selkeätä poliittista ja yhteiskunnallista ratkaisua

ja kun ministeri stubb täällä taisi sanoa että keskeisin syy että me emme ole ykssa mukana on tällä hetkellä tsadin operaation sammuminen meidän osaltamme näinhän ei ole

tämä on tietenkin äärimmäisen hankala tilanne meille kansainväliselle yhteisölle kun meillä on tietyn tapainen malli yhteiskunnalliselle päätöksenteolle edustukselliselle demokratialle ja me kuvittelemme että se malli voidaan noin vain sinne aikaansaada

tässä suhteessa luonnollisesti on syytä tehdä jotakin

kaiken kaikkiaankin tietysti suurena ongelmana on se että suomalainen rauhanturvatoiminta on supistunut rajusti

se on selvä että tämä on liian pieni määrä jos me aiomme olla edes keskisuuri toimija kansainvälisessä rauhanturvatoiminnassa ja kuten täällä useissa puheenvuoroissa on todettu kansainvälinen vastuu on näissä asioissa yhteinen

meidän on hyvä olla myöskin tässä rauhanturvatoiminnassa vahva toimija

piirainen täällä kysyi

onko liian rajoittunutta se tapa millä nyt pääkaupunkiseudulla näitä asioita on lähestytty

meillä on nyt toisaalta tämä vapaaehtoinen yhteistyö joka pääkaupunkiseudun neuvottelukunnan muodossa toimii ja sitten se toinen vaihtoehto joka on nyt vahvasti tuotu esille on tietysti nämä kuntaliitokset

lähinnä kai nyt viime aikoina on ruvettu puhumaan siitä että vantaa ja helsinki liittyisivät yhteen totta kai espoo ja kauniainen myöskin jos se vain pystytään aikaansaamaan

mutta mutta onko hallitus valmis siihen että mietittäisiin myöskin sitä kolmatta vaihtoehtoa mikä kansainvälisesti on metropolialueilla käytössä eli kaksiportaista hallintomallia jossa selkeästi on seudullinen päätöksenteko seutuhallinto a la kainuun malli tyyppisesti ja sitten on itsenäiset kunnat siinä alla jotka hoitavat niitä asioita jotka ovat ihmiselle tavallaan läheisimpiä ja joissa liian suuri kuntakoko itse asiassa rasittaa

tästähän on brysselistä pariisin kautta tukholmaan erilaisia malleja tästä kaksiportaisuudesta metropolialueella ja tämä samalla tunnustaisi ja tunnistaisi sen että pääkaupunkiseutu on kokonaan muusta suomesta poikkeava alue tosiasiassa ainoa suurkaupunkialue koko suomessa jolloin se että hallituskin lähtisi liikkeelle siitä näkökulmasta että täällä voitaisiin hyvinkin erityislainsäädännöllä lähestyä tämän alueen asioita ei olisi ristiriidassa sen kanssa että sama malli jouduttaisiin toteuttamaan jossakin muualla suomessa

halusin tiedustella ministeri stubbilta

kaunisto himmeliä käytetään jouluna meillä on täällä arki

kysyisin ministeriltä

se on olennainen osa sitä päätöksentekoa

yhdet pelkäävät kekkosta ja haluavat vähentää presidentin valtaa toiset pelkäävät lipposta ja haluavat että pääministerillä ei ole roolia

minä toivon että vasemmistoliitto on siinä samassa joukkueessa kuin kaikki muutkin jotka ymmärrämme että nämä vaalit ovat välttämätön ehto sille että yhteiskuntakehitystä voidaan saada aikaiseksi